parhaiten tässä onnistutaan tukemalla pk yrityksiä ja uusia kasvualoja sekä jouduttamalla sellaisia investointeja jotka on joka tapauksessa tehtävä

lääkkeiden ja matkojen osalta asia on monimutkaisempi niiden omavastuita kasvatetaan kylläkin verrattain maltillisesti mutta nämä säästöt tuntuvat kaksinkertaisina niiden ihmisten kukkarossa jotka hakevat korvauksia molempiin

asiaa hankaloittaa se että kyse on usein monisairaista ja heikommin toimeen tulevista ihmisistä

jos todella pyrimme kaventamaan suomalaisten terveyseroja matala tulotaso ei saisi muodostua välttämättömiin terveyspalveluihin hakeutumisen esteeksi

kun sairausvakuutuksen etuisuuksiin tehdään erillisiä leikkauksia ei riitä että arvioidaan kutakin säästötoimenpidettä erikseen vaan niiden vaikutuksia tulisi selvittää yhtenä kokonaisuutena

suuremman painoarvon asettaminen veronkorotuksille on tuskin kenenkään toiveissa kun talouden saaminen kasvu uralle on nyt muutenkin niin vaikeaa

jatkossa iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen laitoshoito ja huolenpito on toteutettava ensisijaisesti kotiin annettavilla ja muilla sosiaali ja terveydenhuollon avopalveluilla

näillä annetaan ikääntyneille mahdollisuus pärjätä ja elää entistä pidempään omassa kodissaan mikä tukee ikäihmisten omaa hyvinvointia ja on myös julkisen talouden kannalta järkevää

yhtenä vaihtoehtona lapsilisän leikkaamiselle on ollut oppivelvollisuusiän nostamisen peruminen

oma lukunsa on sitten se että lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet että peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen välinen aika on kaiken kaikkiaan kaikkein tärkeimpiä nivelvaiheita syrjäytymisen ehkäisyn kannalta

tämä on hyvä askel eteenpäin mutta on hyvin tärkeää että omaishoitoa kehitetään jatkossa edelleen ja varsinkin omaishoitajien jaksamiseen kiinnitetään enemmän huomiota

tällä hetkellä joka viides poika ja joka kymmenes tyttö ei ohjaudu peruskoulun jälkeen minkäänlaisiin opintoihin ja tällä on merkittäviä vaikutuksia näiden nuorten tulevaisuuteen

yksi merkittävimpiä stmn hallinnonalan uudistuksia on uusi sosiaalihuoltolaki

lain tavoitteena on nyt todellakin siirtää palvelujen painopistettä erityispalveluista yleispalveluihin ja korjaavista toimenpiteistä ennalta ehkäiseviin

viranomaisyhteistyötä parantamalla vähennetään sosiaalihuollon asiakkaan pallottelua luukulta toiselle

keskeisenä painopisteenä on lasten nuorten ja lapsiperheiden matalan kynnyksen palvelujen lisääminen jotta tukea saisi hyvissä ajoin ennen lastensuojelun asiakkuutta

tarkoituksena on myös palauttaa arvoonsa kotipalvelut joilla perheiden arjen sujumista voidaan tukea ilman leimaantumista ja ennen kuin isompia ongelmia pääsee syntymään

samalla kun opposition kaikki huomio kiinnittyy lapsilisien leikkaamiseen jää huomioimatta laajempi julkisen talouden kokonaisuus

useat kunnat ovat jo näyttäneet esimerkkejä siitä miten vastaavilla keinoilla kalliiden huostaanottojen määrät ja samalla lastensuojelun kustannukset on saatu kääntymään laskuun

säästöjä ollaan tekemässä monen eri ministeriön hallinnonaloilla eikä sosiaali ja terveysministeriötä ole mitenkään voinut enää sulkea tämän ulkopuolelle

hallitus on tehnyt aivan oikean valinnan siinä ettei suuria leikkauksia kuitenkaan kohdisteta sosiaali ja terveyspalveluihin tai niihin tulonsiirtoihin jotka on kohdennettu kaikkein heikoimmassa asemassa oleville

universaalina etuutenahan lapsilisää maksetaan kaikille lapsiperheille tulotasoon katsomatta toisin sanoen myös monille sellaisille joiden kukkarossa tämä säästö ei juuri mitenkään tunnu

tutkimuslaitosten rahaa siirretään ensi vuonna aloittavaan strategisen tutkimuksen rahoitusvälineeseen mutta uusi väline ei riitä korvaamaan niitä menetyksiä jotka nyt kohdistuvat sosiaali ja terveydenhuollon alan tutkimukseen ja osaamiseen

arvoisa puhemies

se esittääkin lausumaehdotuksessaan että tutkimuksen rahoitus turvataan ja rahoitusuudistuksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena seuraavalla hallituskaudella

sosialidemokraattien mallissa lapsilisät olisi pantu verolle ja niihin olisi tehty tasokorotus jolloin säästö ei olisi kohdistunut pienituloisiin tällä tavalla mutta tälle mallille ei saatu kannatusta

kuitenkin on huomattava että myös tällä tavalla jolla lapsilisien säästö ollaan toteuttamassa on muihin vaihtoehtoihin nähden kohtalaisen pienet tulonjakovaikutukset

arvoisa herra puhemies

pitkittyneen työttömyyden aiheuttamat toimeentulo ongelmat tuovat usein mukanaan myös terveyttä haittaavia elintapoja mikä taas lisää sairastavuutta ja lyhentää elinikää

meillä suomessa erityinen ongelma on että terveydenhuoltojärjestelmämme jonka tehtävänä pitäisi olla terveyserojen tasaaminen todellisuudessa kasvattaa niitä entisestään

kysymys on hyvin vakavasta asiasta ja tämän hallitus on tiedostanut

thln tuoreessa asiantuntija arviossa todetaan muun muassa että uudistus luo edellytyksiä parantaa peruspalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta ja suunnata voimavaroja uudel leen erityistason palveluista perustason palveluihin

uusilla sote alueilla tulee olemaan lain toimeenpanosta erittäin suuri vastuu

lapsille ja lapsiperheille tullaan jatkossa tarjoamaan matalan kynnyksen palveluita joilla perheitä voidaan tukea hyvissä ajoin ilman lastensuojelun asiakkuutta

viime kuun alussa astui voimaan oppilas ja opiskelijahuoltolaki jonka perusteella oppilailla on nyt todellakin oikeus saada niitä kuraattori ja psykologipalveluita joita tähän asti on kunnissa laiminlyöty

lisäksi ensi vuoden budjetissa perusopetuksen ryhmäkokoja pienennetään ja koulupudokkaiden tukemiseen erityisoppilaiden aseman parantamiseen sekä perusopetuksen laadun kehittämiseen tulee lisärahaa

hallitus on kuitenkin löytänyt rahaa muun muassa liikenne ja infrahankkeisiin ja pk yritysten tukemiseen sekä kannustinloukkujen purkamiseen esimerkiksi työttömyysturvan ja asumistuen suojaosuuksien muodossa

sosiaalihuoltolain myötä saadaan lisäksi voimaan nuorisopalvelutakuu jonka myötä voidaan omatyöntekijän ja sosiaalisen kuntoutuksen avulla auttaa niitä nuoria joille pelkkä nuorisotakuu ei ole riittävä tuki

irtopisteiden ja pikavoittojen kalastelun sijasta hallitus on sosialidemokraattisten ministereiden johdolla tehnyt joukon historiallisia uudistuksia joiden vaikutukset tulevat ulottumaan paljon ensi kevättä kauemmaksi

sote uudistuksella sosiaalihuoltolailla opiskelija ja oppilashuollolla nuorisotakuulla ja moniammatillisella työttömien yhteispalvelulla parannetaan palvelujärjestelmää huomioidaan yksilön omat näkemykset aikaisempaa paremmin ja kaadetaan vuosikymmeniä vanhoja raja aitoja eri alojen viranomaisten väliltä

nyt käsittelyssä oleva lakiesitys liittyy eun elinsiirtodirektiivin toimenpanoon mikä tapahtuu nykyiseen kudoslakiin tehtävillä muutoksilla

tällä tavoin luodaan palvelujärjestelmä joka pystyy tarjoamaan oikeanlaista tukea ja pitkällä tähtäimellä vähentämään eriarvoisuutta sen lisäämisen sijaan

luovuttajasairaalat eivät pysty vastaamaan vaatimuksiin riittävästi jos niille annetaan vastuu mutta ei lisätä niiden resursseja tehdä vaativia muutoksia

luovuttajasairaaloille syntyy kustannuksia aivokuolleen potentiaalisen luovuttajan hoitamisen edellyttämän tehohoitopaikan käytöstä ja leikkaussalin käytöstä elimiä irrotettaessa

henkilökunnan koulutus ja päivystystyönä tehtävä elinten irrotustoimenpide ovat isoja kustannuksia joihin luovuttajasairaalat tarvitsisivat kohdennettuja resursseja

direktiivi pyrkii elinluovutuksia ja elinsiirtoja koskevalla toimintasuunnitelmalla lisäämään kansalaisten tietoisuutta elinten luovutuksista ja erityisesti kehittämään mekanismeja joilla helpotetaan elinten luovuttajien löytymistä kaikkialta euroopasta

lakiluonnoksessa ei kuitenkaan oteta kantaa siihen miten elinluovutuksia kansalaisten tietoisuutta sekä eläviltä luovuttajilta tehtäviä elinsiirtoja lisätään suomessa

stmn arvion mukaan elinsiirtotoiminta suomessa vastaa nykyisellään pitkälti direktiivin vaatimuksia eikä direktiivin toimeenpanosta arvioida aiheutuvan taloudellisia kustannuksia

potilasjärjestöt ja elinsiirtokirurgit ovat kuitenkin huolissaan siitä kuka korvaa luovuttajasairaaloille aiheutuvat ylimääräiset kustannukset esimerkiksi koulutuksesta elinluovuttajien hoidosta elinten talteenotosta ja palkkakustannuksista

elinsiirrot tuovat kustannussäästöjä yhteiskunnalle

suomeen tulisikin perustaa kansallinen elinluovutusorganisaatio joka tulisi olemaan erillinen yksikkö varsinaisen elinsiirtotoiminnan ohella

viime vuonna suomessa tilanne hieman korjaantui mutta olemme edelleen huimasti jäljessä monista euroopan maista

tähän pitää suhtautua vakavasti eikä tämä lakiesitys valitettavasti korjaa tätä asiaa lainkaan

uskon meidän kaikkien olevan sitä mieltä että laitos ei ole kenenkään koti

tämän vuoksi hallituksen tavoite laitoshoidon purkamisesta ja kotihoidon lisäämisestä on saanut osakseen arvostelua ja jopa vastustusta täysin väärin joskus jopa tarkoituksenmukaisesti väärin ymmärretyin argumentein

nyt käsittelyssä olevan lakiesityksen mukaan iäkkään henkilön arvokasta elämää tukeva pitkäaikainen hoito ja huolenpito olisi toteutettava ensisijaisesti kotiin annettavilla ja muilla sosiaali ja terveydenhuollon avopalveluilla ja pitkäaikaista laitoshoitoa annettaisiin vain lääketieteellisin perustein tai asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvillä perusteilla

arvoisa puhemies

laitoshoidon vähentäminen on tahdon mutta myös inhimillisyyden asia

arvoisa herra puhemies

ensi vuoden budjetilta odotetaan ja vaaditaan jälleen paljon

suomen bruttokansantuote ei kasva ja odotukset tulevasta talouskehityksestä ovat heikot

näissäkin olosuhteissa hallitus on saanut laadittua budjetin jossa tuetaan työllisyyttä ja kasvua parannetaan suomalaisten osaamista ja pidetään huolta kuluttajien ostovoimasta samalla kun valtionvelan kasvuvauhti hidastuu

hallitus jatkaa budjetissa merkittävien panostusten tekemistä uutta kasvua luoviin investointeihin

samalla käynnistetään asunto ja infrastruktuurirakentamista koskeva ohjelma joka tulee merkittävästi lisäämään asuntotuotantoa ja joka luo samalla myös työpaikkoja

perusopetuksen ryhmäkokoja pienennetään ja koulupudokkaiden tukemiseen erityisoppilaiden aseman parantamiseen sekä perusopetuksen laadun kehittämiseen tulee lisärahaa

kaikilla näillä keinoilla tuetaan pitkällä tähtäimellä nuorten valmiuksia toisen asteen koulutuksen suorittamiseen ja sitä kautta aikanaan myös työllistymiseen

koulutuksen puolella huomionarvoinen toimenpide on myös korkeakoulujen hakijasuman purkaminen ja nimenomaan niillä aloilla jotka ovat tärkeitä tulevaisuuden työvoimatarpeen kannalta

sosiaalihuollon työntekijät ja tutkijat ovat jo pitkään puhuneet sosiaalihuollon ongelmista joista kenties vakavimpia ovat olleet asiakkaiden pallottelu luukulta toiselle sekä liian heikko panostus ennalta ehkäiseviin palveluihin joka on välillisesti vienyt painopisteen kalliisiin korjaaviin toimenpiteisiin

tämähän on tuttua varsinkin lastensuojelun puolelta jossa asiakkuuksien ja kodin ulkopuolelle sijoituksien määrät ovat kasvaneet hurjaa vauhtia jo vuosien ajan

paitsi että kehitys on ollut inhimillisestä näkökulmasta kestämätöntä on se merkinnyt myös yhteiskunnalle kustannuksia jotka kasvavat pitkällä aikavälillä ja välillisine vaikutuksineen mittaamattoman suuriksi

uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa sosiaalihuollon asiakkaan omaa näkökulmaa ja nopeuttaa tämän ohjautumista tarvittavien palvelujen piiriin

lapsille ja lapsiperheille puolestaan tullaan jatkossa tarjoamaan matalan kynnyksen palveluita joilla perheiden arkea voidaan tukea hyvissä ajoin ja ilman lastensuojelun asiakkuutta

toivottavasti nyt myös lapsiperheiden kotipalvelu joka on monissa kunnissa ajettu alas lähes kokonaan todella otetaan laajasti käyttöön ennalta ehkäisevänä tukimuotona